loistavaa että tässä runsaasti esillä ollut tarkkailuhaalari on nyt tässä lainsäädännössä niin sanotusti tehty salonkikelpoiseksi

tässähän nyt jo viime kaudella tapahtui semmoinen muutos että kun aikaisemmin on rikoksen tekijä ollut rikoksen keskiössä niin viime kaudella tapahtui se että hallitusohjelmassa nostettiin rikoksen uhri rikoksen keskiöön

minun mielestäni tässä on kyse todella isosta rikoksesta ja hyvin laajasta kokonaisuudesta ja tämä on pieni osanen mitä täällä nyt käsitellään ja se on ihan selvä

sehän täällä haukuttiin alimpaan lokaan tässä puoli vuotta sitten erään päätöksen jälkeen mutta nyt siitä tehtiin jälleen salonkikelpoinen

minäkin olen ollut tätä moniviranomaisyhteistyötä tekemässä ja kehittämässä täällä pääkaupunkiseudulla sekä näissä lapsen seksuaalisissa hyväksikäytöissä että lasten pahoinpitelyissä ja todella edustaja kiljusen huolenaihe on ihan perusteltu että tässä pitää myös toimia tämän verkoston

nyt tämä linja jatkuu ja myös uhrin oikeuksiin on tulossa esimerkiksi rikosuhripäivystyksen rahoituksen kautta tämmöisiä pehmeitä keinoja lisää

eihän sitä tarkkailuhaalaria herranjumala siellä nyt joka vangille pueta päälle vaan silloin pitää olla epäilys siitä että vanki lomaltaan tuo vankilaan vaarallisia aineita muun muassa huumeita kehonsisäisesti siis epäilys siitä

mutta täytyy muistaa että kaikkihan näistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä eivät missään tapauksessa ole perheensisäisiä tapauksia ja jos onkin niin silloin viranomaisyhteistyön pitää toimia matalalla kynnyksellä tiettyjä toimintamalleja noudattaen

niin kuin tässä kansalaisaloitteessa myös hallitusohjelmassa on eräs rangaistusten tason nostaminen nimenomaan minimirangaistusten jolloin se vaikuttaa rangaistustasoon kauttaaltaan

eli kärjistetysti sanottuna terveydenhuollon ammattihenkilöt hoitavat lasta sosiaaliviranomaiset ehkä perhettä poliisi syyttäjä ja oikeuslaitos ilmoittavat tekijälle että tämä ei ole sallittua meillä

se on nyt omalla tavallaan hyvä että se on säädetty laissa että loppuu tämmöinen turhanpäiväinen jahkaaminen siitä saako sitä käyttää vai eikö sitä saa käyttää

nyt täytyy muistaa myös se että jos vankilaan tulee huumeita jos sitä tarkkailuhaalaria ei ole saanut käyttää niin siinä kärsii kaikkien turvallisuus muiden vankien turvallisuus mutta ennen kaikkea työntekijöiden turvallisuus

tämä on todella tärkeätä senkin takia kuten tuossa sanoin aikaisemmin että näissä on suuri riski uusintarikollisuuteen mutta nyt kun viranomaiset oikealla tavalla tehokkaasti tähän puuttuvat se uusimisriski pienentyy huomattavasti noin jatkoakin ajatellen jos kyse on perheensisäisestä tapauksesta

kuten edustaja kärnä tässä totesi ei ole mikään pikkujuttu silloin kun joutuu tai pääsee tällaiseen todistajansuojeluohjelmaan

tätä taustaa vasten huomasin myös kuten myös ihan tutkimusten mukaan että tämmöisen seksuaalirikollisen teon uusimisriski on todella todella suuri paljon suurempi kuin monen muun

mutta silloin kun tämä ohjelma käynnistyy koko tehokkuudellaan niin tosiasia on sitten että tällä todistajalla tai uhrilla on hengenlähtö se toinen vaihtoehto

ja sanotaan nyt mitä tahansa niin sen ajan kun hän on vankilassa jos hän nyt sitten onkin vähän pidempään vankilassa uhrit ovat turvassa koska poliisissa meillä oli useita tapauksia joissa kun henkilö vapautui hän jatkoi heti tätä rikollista toimintaansa eli käytti joko poikia tai tyttöjä seksuaalisesti hyväkseen

mutta kaiken kaikkiaan minun mielestäni ei voi olla niin että pelkästään ymmärretään tätä rikoksentekijää joskin sitäkin pitää tehdä vaan yhteiskunnan pitää osoittaa selkeästi näillä rangaistuksilla että tämä ei ole sallittua meillä

meillä on vankeinhoidossa huippuammattimainen henkilökunta ja he kyllä pystyvät tehtävänsä hoitamaan aivan varmaan ihmisoikeuksia kunnioittaen ja kaikin puolin asianmukaisesti mutta on loistavaa että tähän päädyttiin

eli siinä mielessä henkilön on itsensä käytävä se paini mitä hän elämältään haluaa haluaako ohjelmaan vai ei

ja mitä tässä nyt selvitystä olen tehnyt pääkaupunkiseudun tapauksista niin aika harvoin kuitenkin tämä rikoksentekijä niin sanotusti vankilaan joutuu vaan kyllä sitten sitä perhettä tuetaan jatkamaan monin keinoin jos se perhe sitten kasassa enää pysyy

eihän yhteiskunta saa olla näin hampaaton ettei se tämmöistä estäisi etenkin kun nykyisin monesti nämä seksuaalirikosrangaistukset ovat niin lyhyitä tosiasiallisesti niin lyhyitä kun otetaan niihin vielä täysin järjettömät ensikertalaissäännökset mukaan että tätä vuoden stop ohjelmaa vuoden kestävää ohjelmaa riihimäen vankilassa ei ehdi suorittaa koska rangaistus on niin lyhyt

täytyy myös todeta että suomi on liian pieni maa tehokkaasti piilottaa joku ihminen ja sen takia on hyvä että tässä on tämä yhteistyömahdollisuus ulkomaiden kanssa koska silloin vasta voi sanoa että todistaja tai uhri on todella turvassa

kuinka ollakaan eräät vangit no totta kai miten sen nyt sanoisi avustajiensa avustuksella keksivät pyytää tietoja vankirekisteristä niin sanottuja lokitietoja mistä selviää kuka vanginvartija ja koska on katsonut kenenkin tietoja

totta kai on hyvä että saadaan ihmishenki pelastettua mutta toinen asia on se että saadaan vaikkapa sen järjestäytyneen rikollisryhmän toiminnasta tietoa

mutta tämä juvosen lakialoite on loistava asia yhden pienen kokonaisuuden kehittämiseksi

tämmöinen ryhmästä irtautuva jäsen ehkä jopa johtohahmo pystyy kertomaan niin paljon sisäpiirin tietoa esimerkiksi ryhmän tekemistä vakavista rikoksista esimerkiksi törkeistä huumausainerikoksista että sen ryhmän toiminta saadaan lopetettua ja tuhottua

no kuinka ollakaan ne tiedot annettiin vangeille järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenille

tässä on joitain lakivaliokunnan jäseniä paikalla ja kaikkien suusta olen kuullut lupauksen että tämä saa hyvän ja laajan ja asiallisen käsittelyn

ihan vilpittömästi toivon että kun meillä on hallituksen esitys kuitenkin tulossa samankaltaisesta asiasta se tulisi nopeasti jolloin voisimme tehdä laaja alaiset vaikuttavuusarviot kuten hyvään lainsäädäntöön aina kuuluu

elikkä tässäkin tapauksessa tämä on todella kannatettava lakiesitys joskin myönnän että sen käyttö voi sanoa onneksi on suomessa hyvin vähäistä

joka tapauksessa tämä aiheutti sen että paljastui ketkä esimerkiksi vartijoista toimivat vankiloissa tarkkailutehtävissä tiedustelutehtävissä ja muuten tällaisissa arkaluontoisissa tehtävissä

vaikka se vaikuttaa paljon ihmisen mahdolliseen vapauteen liikkumisvapauteen ja muihin asioihin niin se kuitenkin viime kädessä turvaa hänen ja hänen läheistensä hengen ja terveyden

jos vanki epäilee että hänen rekisteritietojaan käytetään väärin niin silloin jokaisella virkamiehellä vanginvartijalla ja jopa vankilan johtajalla on oma esimies jolle voi asiasta ilmoittaa tai viime kädessä vaikka tänne eduskunnan oikeusasiamiehelle ja he kyllä saavat sitten tietää onko rekistereitä tarkastettu asiattomasti vai ei

olen todella iloinen ministerin jälleen hyvästä toiminnasta rikosten uhrien aseman parantamiseksi ja rikosuhripäivystyksen rahoituksen lisäämiseksi

niin kuin täällä salissakin on todettu eikö se lähtökohta ole kuitenkin että vartijat vahtivat siellä vankilassa vankeja eivätkä vangit vartijoita

senhän piti tulla voimaan tulevan vuoden vaihteessa ja nyt olen saanut kuulla että tuolla oikeushallinnossa tietojärjestelmät takkuavat todella pahasti tällä hetkellä

toivoisin että tämmöiset tietoturva aukot tai lainsäädännön aukot tai lain tulkinnan puutteellisuudet korjattaisiin kun näitä lakeja nyt tunnutaan vauhdilla säädettävän joka asiasta siitä mitä vanki saa tehdä ja mitä ei saa tehdä

kysymys kuuluu

kun tämä aipa tulee voimaan jossain muodossa vuodenvaihteen jälkeen niin kuinka se kehittyy ja koska se saadaan täysipainoisesti toimimaan

ja tietysti se iäisyyskysymys

kun vitjalle poliisin tietoasiainjärjestelmälle on käynyt ihan samalla tavalla niin onko teillä tietoa tästä yhteensopivuudesta tuleeko se nyt toimimaan jo ensi vuonna

kaikilta osin tämä jättimäinen lakipaketti nyt ei aivan priimaa ole mutta on täällä paljon hyvääkin kuten tuossa totesin

soveltuvissa tilanteissa nettiyhteyden käyttö tarkkailuhaalarin käyttö sekä tietysti erilaiset videoyhteydet ovat hyviä mutta paljon vielä jää aukkoja ja ennen kaikkea se miksi ihmeessä kaikki pitää lailla säätää on se suurin kysymys

helpotan edustaja jokisen tuskaa siitä että nyt on jo olemassa hallituksen esitys siitä että kun rikollinen vapautuu nimenomaan vakavaan rikokseen syyllistynyt niin se rikoksen uhri saa tästä tiedon

ihan oikeaan suuntaan ollaan menossa ja monia hyviä ideoita on vielä olemassa itse kullakin meistä ja toivottavasti saadaan tämän hallituskauden aikana niitä toteutettua

tiedän että jos tässä isoja muokkauksia aletaan tekemään se on ihan selvää että valtioneuvosto tarvitsee oikeuskanslerin mutta tarvitseeko se niitä toimintoja mitä siellä nyt on liittyen esimerkiksi viranomaisvalvontaan

mutta onko mahdollista tehostaa toimintaa että nämä päällekkäisyydet saataisiin pois koska vielä käytän nyt nimitystä ammattikantelija tekee usein eri näkökulmasta samasta asiasta kantelun

ilmeisesti tämän tehokkaampaan toiminnan yhdistämiseen ja yhteistyöhön ei päästä ellei tässä talossa sitten lakeja muuteta ja näitä toimintoja mahdollisesti tietyiltä osin yhdistetä

nyt vain täytyy toivoa ja vaatia ja tehdä töitä sen eteen että tämä ansiokas pumaska mietintö ei jää pölyttymään mihinkään hyllyihin vaan jokainen tahollaan ajaa näitä asioita eteenpäin

me valiokunnassa saimme jokainen nimetä sinne haluamiamme asiantuntijoita joita todella riitti

arvoisa herra puhemies

jokaisella oli siihen mahdollisuus ja oli välillä surullista havaita kuinka eri mieltä eri asiantuntijat samasta asiasta olivat

samoin meillä oli näinä kuukausina todella hyvää aikaa tehdä perusteellista työtä ja perehtyä tähän raporttiin todella hyvin ennen kuin yksimielisesti sen tässä mietinnöksi työstimme ja julkaisimme

ei tietenkään voi olla yhteiskuntaa etenkään oikeusvaltiota jossa vangitaan ihmisiä salaisissa oikeudenkäynneissä ja salaisesti mutta nimenomaan julkisuuden pitää olla silloin vain ja ainoastaan pääsääntö kun vangittavaksi vaadittu on itse paikalla

itse tämä asia on hyvin laaja alainen niin että tämmöisen kosteus ja homeongelman torjumisessa tai siinä kun nyt on epäonnistuttu keskeisiä syitä on monia

nykylainsäädännön mukaan järkyttävää kyllä istunnon diaaritiedot ovat myös julkisia silloin kun vangittavaksi vaadittu ei ole siellä oikeussalissa vaan hän on karkuteillä

lähdetään ihan työntekijöiden koulutuksesta suunnittelusta totta kai rakennuksen toteutusvaiheesta ja kiinteistön huollosta ja niin edespäin ja niin edespäin

käytännössähän tämä tarkoittaa sitä että poliisi on jo suht pitkään etsinyt jotain henkilöä poliisi on etsintäkuuluttanut tämän henkilön ja useimmiten tällainen rikoksesta epäilty on paennut ulkomaille mutta toki joskus hän saattaa olla piiloutunut kotimaassakin

silloin poliisilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vaatia tämä henkilö vangittavaksi jotta esimerkiksi eu alueelle saadaan niin sanottu schengen etsintäkuulutus

se on todella iso luku

sen lisäksi täytyy muistaa että näissä kouluissa ja päiväkodeissa työskentelee myös henkilökuntaa vuosikymmeniä jopa samassa paikassa ja altistuu terveyshaitoille

mutta siinä on sellainen ongelma että todella kuten edustaja niikko sanoi tämän vangitsemisistunnon diaaritiedot ovat julkisia

mikä pahinta vielä saattaa olla että heidän oma kotinsa on homeessa jolloin sielläkin on sisäilmaongelmia ja terveyshaitat edelleen kasvavat

diaaritiedoista ilmenevät vangitun nimi siis poissaolevana vangitun nimi sekä myös rikos mistä häntä on vangittavaksi vaadittu

siis lääketiedehän on tässä hyvin rajallinen elikkä on paljon sellaista mitä ei tiedetä ja sekin olisi ollut hyvä ilmi sanoa että ei todella tiedetä kaikkia asioita

nythän tämä tapaus tuli julkisuuteen kun oli niin sanottu julkisuuden henkilö vangittu poissaolevana ja lehdistö sai sen tietää ja julkaisi tämän tiedon

jos ei tiedä jotain vaikka on lääkäri tai minkä muun alan asiantuntija niin pitää sanoa että sitä ei vielä tiede tiedä eikä sitä tunneta

se on omiaan vaikeuttamaan tutkintaa jo silloin kun rikoksesta epäilty saa tiedon siitä että häntä vahvoin perustein epäillään tietystä rikoksesta ja häntä vaaditaan luovutettavaksi suomeen mutta ennen kaikkea se on vahingollista ja voi sanoa joskus jopa romuttaa tutkinnan täysin kun puhutaan ammattimaisesta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta

mutta se on kuitenkin selvää että tutkimusten mukaan kosteus ja homevaurioilla on ajallinen yhteys astman syntyyn ja pahenemiseen sekä hengitystieinfektioihin ja sekin on tunnettu tosiasia että lasten sairastumisriski esimerkiksi astmaan on aikuisia korkeampi ja lapsen altistuminen voi myös lisätä sairastumisriskiä myöhemmässä iässä

nämä vangitut poissaolevana vangitut eivät silloin ole mitään julkisuuden henkilöitä useimmiten ja heitä ei lehdistö varoita mutta meillä järjestäytynyt rikollisuus kyllä pystyy helposti hankkimaan esimerkiksi asianajajan välityksellä julkiset diaaritiedot oikeudesta ja selvittämään onko heidän rikoskumppaninsa vaadittu vangittavaksi ja jos on niin mistä rikoksesta

arvoisa puhemies

kansalaisaloitehan on arvokas systeemi jonka olemme luoneet tänne ja sitä pitää kunnioittaa ja näillä ihmisillä jotka tämän aloitteen ovat tehneet on ollut huoli

tätä taustaa vasten pitää mielestäni huomioida tässäkin asiassa lapset ja nuoret ensin ja miten se tehdään

haluan kiittää heti alkuun että ministeri oikaisi noita lukuja joita nyt on julkisuuteen tänään levinnyt että saadaan oikeat todennäköisyysluvut

tällöinhän todellakin käy niin että nämä rikoksesta epäillyt alkavat sotkea juttua niin paljon kuin ehtivät eli on tällainen niin sanottu kolluusiovaara hyvinkin todennäköinen

mutta haluan kiittää ministeriä myös siitä että hän on ryhtynyt hallitusohjelman mukaisiin toimenpiteisiin vakavaan tai toistuvasti rikokseen syyllistyneen sekä yhteiskunnalle turvallisuuden vaarantavan henkilön ei suomalaisen ei suomen kansalaisen poistamiseksi maasta että hallitukselta tulee esitys kiitän siitä

sehän on ihan selvä et teivät suomen eikä edes eun rahat tähän riitä elikkä meidän on ehdottomasti tehtävä pitkän tähtäimen toimenpidesuunnitelma jossa todella konkreettisesti lähdetään selvittämään millä aikataululla ja mistä aloitamme päiväkotien koulujen ja ehkä myös sairaaloiden parannusrakentamisen oikealla tavalla

he vaikeuttavat tutkintaa esimerkiksi hävittämällä todisteita jos niitä ei ole tässä vaiheessa hävitetty mutta ennen kaikkea he voivat sopia kertomuksia kuinka he tulevat sitten myöhemmin poliisikuulusteluissa ja oikeudessa kertomaan

onko teillä tietoa tietysti se on enemmän ulkoministerin tehtävää että kun on tiettyjä maita jotka eivät rikoksentekijää oikeudessa tuomittua rikoksentekijää suostu ottamaan takaisin ovatko nämä neuvottelut edenneet tiettyjen maiden kanssa

eräs asia kanssa mikä tässä on tullut ilmi ja tuntuu todella pahalta on tämä inhimillisen hädän mitätöiminen ja vähättely mitä nämä sairastuneet joissain tapauksissa ovat kokeneet

tämä todella voi sanoa jossain tapauksessa romuttaa poliisin esitutkinnan ja syyttäjän syyteharkinnan ja oikeuden mahdollisuuden toimia ja löytää sitä aineellista totuutta

tämä edustajien puumala ja heinonen lakialoite on mielestäni lähtökohtaisesti aivan hyvä

en näkisi että se lainmuutos mitä niikko esittää polkee kenenkään perusoikeuksia

olen täysin samaa mieltä että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on eräänlainen murha ja suomessa valitettavasti kuten olen sanonut pedofiili saa pienet sakot ja uhri elinkautisen

jotkuthan jotka nimenomaan vain ja ainoastaan ajattelevat rikoksesta epäillyn oikeuksia ovat sitä mieltä että salaista vangitsemisoikeudenkäyntiä ei voi olla tältä osin ettei edes nimeä ilmoiteta mutta olen täysin eri mieltä tästä asiasta ja olen täysin niikon kannalla että sitten vasta kun tämä rikoksesta epäilty poissaolevana vangittu saadaan oikeuden eteen silloinhan on viipymättä oikeuden käsittely jossa tämä poissaolevana vangittu pystyy puolustautumaan ja esittämään omat näkemyksensä

mutta sitten pahimmillaan monet sairastuneet ihmiset ovat kokeneet itsensä väliinputoajiksi huonosti kohdelluiksi

itse en ole kyllä nimeä tähän aloitteeseen laittanut sen takia että näen tässä sellaisia ongelmia että tämä laki toteutuessaan kääntyisi ehkä jopa uhreja vastaan

pahimmillaan tämmöinen kosteus homealtistuminen ja sairastuminen on aiheuttanut ihmisen syrjäytymisen tästä yhteiskunnasta

siinäkin suhteessa maksamme erittäin erittäin kovaa hintaa tästä kosteus ja homeongelmasta

arvoisa herra puhemies

tämä on ihan hyvä tämmöisenä moraalisena lainsäädäntönä että me emme hyväksy täällä tämmöisiä lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ja tämä osoittaa teon moitittavuutta

mutta sitten otetaan vähän semmoista kovempaa asiaa koska ainakaan minä en välttämättä usko aina ihmisen hyvyyteen ja rehellisyyteen nimittäin valvonta

se on aivan oikein että tällöin tämä vangitsemisoikeudenkäynti tulee julkiseksi diaaritietoihin kun vangittu tai vangittavaksi vaadittu ei enää pysty vaikeuttamaan tutkintaa eikä myöskään pakenemaan

lakivaliokunnan puheenjohtaja holmlund käytti tässä ansiokkaan puheenvuoron tästä kokonaisuudesta joten paneudun nyt vain muutamaan yksityiskohtaan

kun poliisissa työskentelin ja olin semmoisen yksikön johtajana aika pitkään ja sitä ennen tutkijana yksikössä jossa käsiteltiin muun muassa seksuaalirikoksia ja myös henkirikoksia eli murhia

siis kaiken kaikkiaan tämähän on loistava asia ja kun nuoren tilanne selvitetään niin sillä toivottavasti ehkäistään rikoksia ja rikollisen toiminnan jatkamista

se oli yksikkö jossa tutkittiin ja tutkitaan edelleen suomen suurimmat määrät lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ja myös henkirikoksia ja muita

jos kyky tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut ja olosuhteet ovat sellaiset että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisten turvallisuudelle se on silloin rikos ja sen ammattitaitoinen rajavartija tai poliisi harkitsee ovatko nämä olosuhteet olemassa

valitettavasti viime aikoina ja etenkin tuossa aikaisempina vuosina on keskitytty lähes yksinomaan rikoksesta epäillyn ja rikollisten oikeuksien lisäämiseen

onhan se pöyristyttävää mikä tuli ilmi että jos suuri rakennusliike rakentaa talon itselleen se tehdään aivan eri sabluunalla kuin jos se rakennetaan jollekin toiselle

minä olen tavannut hyvin paljon näitä ihmisiä tämänkaltaisia ihmisiä joiden kirjeitä ja kertomuksia te luitte ja nähnyt sen ihmisen hädän kasvoista niin että minä en missään tapauksessa sitä väheksy ja se on otettava vakavasti

tässä nyt voisi sanoa että taustalla on en nyt sano huonoa lainvalmistelua mutta sellaista lainvalmistelua että ei kuunneltu valmisteluvaiheessa siis ministeriössä arjen ammattilaisia

toki heilläkin oikeutensa pitää olla kun elämme oikeusvaltiossa mutta esimerkiksi tämä että poissaolevana vangitun tieto pitää julkistaa on minun mielestäni täysin käsittämätöntä ja vilpittömästi toivon että lainsäätäjälle on aikoinaan käynyt tässä asiassa pelkästään lapsus mutta ilmeisesti näin ei ole

kuten tässä on tullut ilmi käräjäoikeuksissa ja kuluttajariitalautakunnissa on satoja tähän kos teus ja homerakentamiseen liittyviä riitoja esillä ja mitä ilmeisimmin niiden määrä on kasvanut ja tulee kasvamaan koska yhteiskuntammehan koko ajan tulee entistä juridisemmaksi

tietysti lähtökohtana meillä pitää olla se viesti että moraalinormi on nolla promillea ja sitä tulisi noudattaa tätä moraalinormia

nimittäin käytännössä on ollut tapauksia joissa on törkeä huumausainerikos iso vyyhti siinä on nuoria myös mukana mutta päätekijät ovat jo kokeneita konnia ja heihin poliisi on oikeuden päätöksellä kohdistanut salaisia pakkokeinoja eli lähinnä telekuuntelua

nyt joka tapauksessa on syy mikä tahansa tähän lainsäädännön puutteeseen se on korjattava edustaja niikon lakiesityksen tavoin

tosiasia on kun näitä vanhoja tapauksia poliisillekin tulee ilmi että näillä rikoksen uhreilla ymmärrettävistä syistä on vain hataria muistikuvia tapahtuneesta ja ne ovat tulleet paljon myöhemmin

valitettavasti tilanne on kuitenkin niin kun katselin tätä hyvän laki aloitteen nimilistaa allekirjoittajalistaa jossa valitettavasti minunkaan nimeäni ole kun en tiennyt että tämä on vireillä että tämä ei tässä nyt tältä istumalta ja seisomalta taida mennä läpi

niitä ei missään tapauksessa pidä väheksyä ne varmaan pitävät paikkansa mutta kun sitä aletaan miettiä näyttökysymyksenä niin täytyy sanoa että vuosikymmenen takaiset hatarat muistikuvat ovat näyttönä äärimmäisen heikkoja kun valitettavasti usein mitään muuta näyttöä siihen asiaan ei juurikaan saada